lakialoitteessa ehdotetaan edellä mainitun määräajan muuttamista siten että se olisi viisi vuotta sellaisissa rikoksissa joista voidaan tuomita vankeutta enintään kuusi vuotta

lisäksi sellaisissa niin sanotuissa ylitörkeissä rikoksissa joista voidaan tuomita yli kuusi vuotta vankeutta edellä mainittu määräaika olisi kymmenen vuotta lukuun ottamatta murhaa tai tappoa

ehdotetuilla muutoksilla ensikertalaiseksi rikoksentekijäksi luokittelu olisi porrastettu suhteessa rikoksen rangaistusasteikkoon

toki nämä määrät ovat jo kipurajan alle ne ovat liian pieniä mutta pahimmillaan määrät olisivat menneet paljon pienemmiksi

esimerkiksi törkeästä pahoinpitelystä tai törkeästä huumausainerikoksesta vankeusrangaistuksen kärsinyt katsottaisiin ensikertalaiseksi rikoksentekijäksi kymmenen vuoden jälkeen ja esimerkiksi varkaudesta rangaistuksen kärsinyt viiden vuoden jälkeen

sehän on kestävän kehityksen perusta

muun muassa kahdesta erillisestä taposta tuomittua henkilöä kohdeltiin vankilassa kuin ensikertalaista toisen henkirikoksen jälkeen ja hän pääsi jälleen vapauteen suoritettuaan tuomiostaan vain puolet

alueilla joissa on konkurssikypsiä kriisikuntia ja joidenka huoltosuhde koko ajan synkkenee lähi ja peruspalvelut halutaan turvata

samoin eräs tunnettu ammattirikollinen joka oli aiemmin kärsinyt yli kymmenen vuoden vankeusrangaistuksen tuomittiin törkeästä huumausainerikoksesta ensikertalaisena vankeusrangaistukseen

samaan aikaan ihan perustellusti kansalaisten turvattomuudentunne on lisääntynyt äsken kertomieni kovien rikosten ja rikosuhkien takia mutta myös tämmöisen arjen toiminnan takia

varmaan on maankäytössä asumisessa ja liikenteessä ja monissa monissa muissa asioissa tehostamisen varaa todella paljon mutta ei välttämättä kuntien yhdistämisen tarvetta koska kriisikuntia tällä alueella ei juurikaan ole mutta yhteistyötä pitää tehostaa

samanlainen tilanne on muun muassa lapsen seksuaaliseen hyväksikäyttöön syyllistyvällä henkilöllä joka usein vankilasta vapauduttuaan uusii rikoksensa

hallitus todellakin kuuntelee kun käynnistää esiselvityksen jossa itsenäisten kuntien itsenäisiä kuntapäättäjiä kuullaan ja tällä tavalla saadaan hyvä lopputulos oli että mä debatti jakson päätöksistä ministereitten puhunut ministeri virkkunen

jotta tällaiseen epäkohtaan ja yleisen oikeustajun vastaiseen seikkaan voidaan puuttua on tarpeellista muuttaa lainsäädäntöämme tältä osin

meillä on liikenteessä entistä enemmän liikenne tai rattiraivoa millä nimellä sitä kutsutaankaan ja meidän katukuvamme on valitettavasti muuttunut entistä turvattomammaksi

se on kuitenkin tosiasia että rikostilastojen mukaan meidän kokonaisrikollisuuden määrä on vähentynyt siis se on vähentynyt mutta ihmiset tuntevat entistä enemmän turvattomuutta

meillä ovat jotkut rikostyypit nousseet muun muassa maksuvälinerikokset ja myös seksuaalirikokset joskin niiden nousussa lienee suuri syy siinä että niitä ilmoitetaan entistä enemmän poliisille ja poliisin toimintatapa on muuttunut

tuolloin vankeinhoidollisesti ensikertalaisena pidettiin vankia joka rikoksen tekopäivää edeltäneinä kolmena vuotena ei ollut suomessa eikä muussa pohjoismaassa suorittanut vankeusrangaistusta tai ollut pakkolaitoksessa

tosiasia on myös se että eri turvallisuusviranomaisille muun muassa poliisille on annettu lisää rahaa tai leikkauksia on peruttu miten nyt vain ja näin on tehty myös rajavartiostolle ja hätäkeskukselle

rikosoikeudellisesti arvioiden on varmasti hyväksyttyä ja vallitsevan oikeustajun mukaista että tosiasiallisesti ensikertalaista kohdellaan lievemmin

nämä ovat minun mielestäni semmoisia laastareita joita on viranomaisille annettu tai on paikkailtu niitä haavoja mitä on olemassa ja saatu tällä hetkellä tämä toiminta toistaiseksi pidettyä tyydyttävällä tasolla

mutta antibiootti puuttuu eli potilasta ei vielä pystytä parantamaan ja siihen pitää löytyä toimet tuossa strategiassa joka tullaan tämän jälkeen laatimaan

tätä käytäntöä seuraamalla muun muassa vakavissa huumausainerikoksissa ensikertalaisuuden määritelmä olisi rikoksen uusimistapauksissa ankarampi kuin verrattaessa esimerkiksi tavanomaisiin omaisuusrikoksiin

tämä pykälä on erittäin pitkä ja hankala ja se kokonaisuudessaan kaipaisi uudistamista ehdottomasti mutta luen tässä nyt vain sen osan mitä esitän muutettavaksi

me tarvitsemme tiedustelulainsäädäntöä mutta me tarvitsemme myös viranomaisille kaikille puhutaan hätäkeskuspäivystäjästä ja kaikista siltä väliltä aina vankilaviranomaisiin riittäviä resursseja ja niitä tuossa strategiassa sitten pitää käydä läpi

vanki joka rikosta edeltäneiden viiden vuoden aikana ei ole suorittanut vankeusrangaistusta vankilassa rikoksesta josta voidaan tuomita enintään kuusi vuotta vankeutta päästetään ehdonalaiseen vapauteen kun rangaistuksesta on suoritettu puolet tai kahtakymmentäyhtä vuotta nuorempana tehdyn rikoksen perusteella tuomitusta rangaistuksesta yksi kolmasosa

vanki joka rikosta edeltäneiden kymmenen vuoden aikana ei ole suorittanut vankeusrangaistusta vankilassa rikoksesta josta voidaan tuomita yli kuusi vuotta vankeutta päästetään ehdonalaiseen vapauteen kun rangaistuksesta on suoritettu puolet tai kahtakymmentäyhtä vuotta nuorempana tehdyn rikoksen perusteella tuomitusta rangaistuksesta yksi kolmasosa

tässä oli esitykseni

itse sain ja jouduin tutustumaan miehittämättömiin ilma aluksiin joitain vuosia sitten kun suomen poliisi ensimmäistä kertaa käytti operaatiossa puolustusvoimilta virka apuna tällaista miehittämätöntä ilma alusta

kysyisin arvoisilta ministereiltä itsemurhien ehkäisyohjelmasta

siinä pystyttiin turvallisesti seuraamaan kaappaajaa epäiltyä kaappaajaa ja voi sanoa että uhria vaarantamatta eri paikoissa

yksi menetetty nuori maksaa meille noin miljoona euroa plus että siihen tulee lisäksi lähipiirin vammautuminen ja jättimäinen inhimillinen kärsimys

tämä ilma alus ei voinutkaan lentää missään yksin vaan sitä piti seurata lentokone tai helikopteri valvomassa että se ilmatila on tyhjä

kysyisinkin vaikkakin olemme nyt tässä vaikeassa tilanteessa ja hallitus on tehnyt mittavia panostuksia muun muassa mielenterveyspalvelujen tehostamiseen ja syrjäytymisen ehkäisemiseen olisiko nyt mitenkään mahdollista saada panostusta edelleen tähän itsemurhien ehkäisyohjelmaan koska se on taloudellisesti kannattavaa sekä inhimillisesti kannattavaa

puolustusvoimien kokeneet asiantuntijat sanoivat jo silloin että on täysin turhaa että siinä miehittämättömän ilma aluksen läheisyydessä lentää joku miehitetty ilma alus koska he pystyvät tutkilla ja erilaisilla kameroilla valvomaan sen että se ilmatila on turvallinen

ymmärrän että kustannukset nousevat mutta kun jatkuvasti tulee viestejä nuorilta kalliin koulutuksen käyneiltä poliiseilta että he joutuvat olemaan työttömiä

tämmöisessä rajavalvonnassa pelastustoiminnassa tämmöistä salamyhkäisyyttä ei tarvita mutta joissain poliisioperaatioissa tämän miehittämättömän ilma aluksen olemassaolon täytyy pysyä salassa ja tällä hallituksen esityksellä se mahdollistetaan hyvin

ja kun nyt pora uudistus tulee ei kai se vain aiheuta sitä että näitä nuoria poliiseja ei työllistetä koska kentällehän ja tutkintaan tällaisia tarvittaisiin

minä epäilisin että tässä sakkopalveluasiassa nyt on näitä vähän käyty läpi mutta jos ei ole niin täytyy sitten selvittää kunhan sieltä nyt tulee se esitys

tämä hallituksen esitys on erinomainen elleipä jopa loistava elikkä kiitos siitä oikeusministerille

niihinhän kun sitten taas tietysti oikeus antaa sakon niin siinähän ei silloin ole ongelmia muuntamisen kanssa

ja kun tässä yhteiskunnassa kaikki rahassa ikävä kyllä mitataan nykypäivänä niin väitän kuitenkin että säästöjä ei saada kokonaisvaltaisesti tällä nykyjärjestelmällä verrattuna vanhaan

kun valtaosa isistä kuitenkin haluaa olla mukana lapsensa arjessa niin se nyt mahdollistetaan tässä tapauksessa on lapsi pantu alulle missä olosuhteissa tahansa

vankeinhoitohan on entistä enemmän menossa tämmöiseen niin sanottuun hoitavaan suuntaan puhutaan seksuaalirikollisten hoidosta ja minun mielestäni se on ihan hyvä asia

täytyy sanoa että normaalitapauksessahan tämä on loistavaa siinä mielessä että tätä byrokratiaa karsitaan tästä pois tämä tunnustaminen menee hyvin inhimillisesti kaikkien osapuolten kannalta

tietysti rehellisesti sanottuna minäkin olen moraalisesti sitä mieltä että ensikertalainen pystyy olemaan vain kerran elämässään olen ehdottomasti tätä mieltä

nyt tässä muuntorangaistusasiassa jos se palautuisi ihan oikeasti niin kuin edustaja niikkokin täällä sanoi voitaisiin tätä päihdevieroitusta tehdä aivan loistavasti koska oman kokemukseni mukaan valitettavasti nämä rikolliset vapaana ollessaan eivät niin kauheasti sitoudu yhtään mihinkään mutta sitten kun he joutuvat vankilaan niin jopa alkaa kiinnostaa sen jälkeen kaikki päihdevieroitus ja kaikki muukin hoito

mutta myös tämmöisissä vaikeissa riitaisissa tapauksissa on loistavaa se että enää lapsen äiti ei pysty mielivaltaisesti estämään lapselta isää

voitaisiin tehdä kompromissi vankimäärän kustannusten suhteen ja myös sen suhteen että ihmisillä on mahdollisuus todellakin päästä ensikertalaiseksi rikoksentekijäksi myös myöhemmin jos ehkä kymmenen vuotta käyttäytyvät kunnolla

se mitä en tästä hallituksen esityksestä nyt löytänyt ja tämä saattaa olla vähän sanotaan harvinainen tapaus on se että kuolleelta ei enää voi ottaa näytettä isyyden vahvistamiseksi

sinänsä olisi hyvä pysäyttäjä tämmöinen lyhytkin vankeusrangaistus monessa mielessä myös tämän henkilön itsensä kannalta että hän pääsisi vaikkapa kuiville niistä viinan kiroista

minä tässä omassa aloitteessani en ole niinkään sitonut rikoslajeihin rikostyyppeihin tätä ensikertalaisuusasiaa vaan rikoksen vakavuusasteeseen

oikeusministeri varmaan korjaa jos olen väärässä mutta minun mielestäni se olisi aika oleellinen asia että myös jälkikäteen pystyttäisiin vaikka dna näytteellä selvittämään isyys

eli olen noudattanut samaa logiikkaa kuin rikoslain yleisissä opeissa on esimerkiksi rikoksen vanhentumisen osalta eli tämähän siinä mielessä on looginen tämän hetken lainsäädännön mukaan

tätä olisi ehkä syytä harkita vielä

ensikertalainen voi olla vaikka tämmöinen viisikymppinen äijä niin kuin minä olen rikoksentekijänä mutta se ei poissulje mitenkään nuoriakaan rikoksentekijöitä tästä

heillähän on omat vähennyksensä nuori rikoksentekijä saa jo ihan tarpeeksi vähennyksiä tällä hetkellä joten ensikertalaisuussäännökset koskevat koko kansaa

siitä olen ehdottomasti edustaja maijalan kanssa täysin samaa mieltä että nuorille pitää kehittää paljon konkreettisempia rangaistuksia esimerkiksi arestirangaistus joka olisi myös hoidollinen rangaistus yhdessä tämmöisen lievän rangaistuksen kanssa ehdollisen vankeustuomion sijaan

uudistuksen keskeisenä tavoitteena on lisätä tuomioistuintuloja ja tehostaa maksujen ohjausvaikutusta niin että tuomioistuimissa vähenisivät sellaiset asiat joissa oikeusturvaintressi on pieni

arvoisa herra puhemies

arvoisa herra puhemies

summa ei tietysti ole kovin iso mutta se on kyllä hallitukselta osoitus siitä että se haluaa säilyttää poliisin toimintakykyisenä

en missään tapauksessa väheksy näitä kauppiaiden menetyksiä kuten saattoi ymmärtää vaan kyseenalaistan sen että todella näpistyksistä tai niiden estämisestä aiheutuneet kulut eivät ihan tuota suuruusluokkaa ole mutta puhutaan kuitenkin varmaan kymmenistä miljoonista

etukäteismaksujärjestelmää ei kuitenkaan vielä tässä vaiheessa ole esitetty otettavaksi käyttöön muun muassa sen vuoksi että tuomioistuinten nykyiset asiankäsittelyjärjestelmät ovat elinkaarensa loppuvaiheessa

poliisin tietojärjestelmiä on uusittu jo pitkän aikaa ja nyt kun ensi vuonna tulee uusi esitutkinta ja pakkokeinolaki mukaan niin poliisin tietojärjestelmissä pitäisi ainakin tulla käyttöön tämmöinen vitja tietojärjestelmä

tämän eteen on tehtävä työtä

lakivaliokunta kuitenkin katsoo että etukäteismaksujärjestelmä tehostaisi maksujen ohjausvaikutusta verrattuna nyt käytössä olevaan jälkikäteislaskutukseen

nyt on kuulunut huolestuttavia tietoja että se ei nyt valmistuisikaan ja se tulee olemaan silloin aika vaikea tilanne elleipä jopa katastrofi tiettyjen toimintojen osalta

esimerkiksi helsingissä on ensimmäistä kertaa historiassa niin että poliisi tulee paikalle kiireellisissä hälytystehtävissä nopeammin kuin palokunta

pitääkö tämä paikkansa

tässä oli hyviä vuosia muutamat vuodet kun valmistui suuria kursseja ja heidät onneksi saatiin työllistettyä poliisissa oli parisataa kolmesataa poliisimiestä enemmän kuin nyt

oikeushallinnossa oikeusministeriö on syyttäjille ja tuomioistuimille tekemässä aipa järjestelmää joka on kanssa hyvin pitkällä

tämä lakivaliokunnan mietintö ei ollut yksimielinen vaan siihen sisältyy vastalause ja myös hylkäysehdotuksen sisältävä vastalause

huoleni kuuluu siitä keskustelevatko vitja ja aipa keskenään

olisi iloinen asia jos meillä olisi rahaa satsata poliisiin lisää voisi vaikka heti tuhat poliisia palkata lisää että päästäisiin kansainväliselle tasolle mutta nyt kun realisti olen tiedän että se ei tässä tilanteessa ole mahdollista

toivon toki jatkossa pieniä lisäyksiä tähän poliisin määrärahatilanteeseen koska kansalaiset tarvitsevat poliisia

se on aivan selvä asia

tiedän aika hyvin sen kentän tilanteen